edellisenkin laman jäljiltä on yrityksien velkoja taanneita henkilöitä jotka ovat edelleen velkavankeudessa

kun perheiden maksukyky heikkenee heitä ei saa pakottaa pois asunnostaan

roskapankki pelastaisi näin tuhansien perheiden elämää

velkaa kasaantuu kun hallitus ei leikkaa menoja tulojen vähentämisestä huolimatta

velkarahaa käytetään myös elvyttämiseen

suomen talous on kääntymässä taantumasta nousuun kun eräissä euroopan maissa tapahtuu päinvastaista liikettä

muiden maiden ongelmat vaikuttavat meidänkin talousnäkymiimme

on arvioitava kuinka pitkään eläkemaksutulot ja rahastot riittävät kun työtä tekee kehyskauden lopussa nykyistä vähemmän suomalaisia eläköitymisen ja työttömyyden vuoksi

keväällä eu joutui nopeasti ratkaisemaan kreikan ylivelkaantumisesta johtuvat ongelmat

käsittelyssä oleva lakiesitys sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta on johtanut laajaan keskusteluun ja herättänyt kansalaisissa levottomuutta

kreikka ei saanut markkinoilta enää normaalihintaista lainaa

lakiesityksen mukaan sähköpostin tunnistetietoja saa käsitellä viestintäpalvelun luvattoman käytön tilanteissa jos näistä aiheutuisi merkittävää haittaa sekä silloin jos on perusteltua syytä epäillä keskeisten yrityssalaisuuksien paljastumista

eu ratkaisi kreikan tilanteen maakohtaisella lainoituksella

samalla eu vaati kreikalta sitoutumista erittäin tiukkaan talouskuuriin jota komissio arvioi määräajoin

ennen pitkää jotain tolkkua on saatava kuntien menojen hallintaan

olennaista onkin korostaa että kysymys on a luvattomasta käytöstä b merkittävästä haitasta c perustellusta syystä d keskeisistä yrityssalaisuuksista sekä e eri yrityksissä niistä harvoista työntekijöistä joilla saattaa olla tietoja yrityssalaisuudesta

etelä euroopan maiden holtittomasta taloudenhoidosta aiheutuvien uhkien vuoksi eu maat perustivat euroopan rahoitusvakausvälineen yhteistyössä kansainvälisen valuuttarahaston ja euroopan keskuspankin kanssa

irlanti joutui ottamaan haltuun valtaosan pankeista

kysymys on siis tunnistetiedoista mutta viestien sisältö pysyy koskemattomana

arvoisa puhemies

irlannin pankkien valtavat ongelmaluotot ovat seurausta pyrkimyksestä äkkirikastumiseen sekä höllästä luotonannosta

ympäristöverot kertautuvat kansalaisten maksettaviksi energian hinnankorotuksina sekä tuotteiden ja palveluiden hinnassa

tosiasiassa suuri osa työntekijöistä käyttää työpaikan sähköpostia myös omien asioidensa hoitamiseen

tämä ei varmastikaan ole ongelma muutoin kuin silloin kun työntekijä luovuttaa luvatta yrityksen talouteen tuotantoon tuotteisiin sekä teknologiaan liittyviä tietoja yrityksen ulkopuolelle

velkakierre voi jatkua pitempäänkin

vaihtoehtona oli että irlannin pankkijärjestelmän annetaan kaatua

siksi yrityksille annetaan oikeus seurata tunnistetietoja sellaisessa tapauksessa kun on perusteltua syytä epäillä työntekijää keskeisten yrityssalaisuuksien luovuttamisesta ulkopuoliselle taholle

epäilyksestä olisi seurannut merkittävä korkotason nousu ja lainahanojen sulku

samalla kun valtion henkilöstöä vähennetään perustetaan uusia yksikköjä

tämä ei ole linjakasta hallinnon kehittämistä kustannuksista puhumattakaan

toistaiseksi eu ei ole ryhtynyt vakauttamistoimiin portugalin osalta

luottoluokittaja standard poors on ottanut portugalin luottoluokituksen tarkkailuun

arvoisa rouva puhemies

suomi on valtiontalouden hoidossa kenties euroopan parhain

järjestelmään sisältyy seuraavia elementtejä

neljänneksi eurooppalaisen vakausmekanismin kautta annettavat lainat ovat ensisijaisia suhteessa muihin lainoihin

verkot ovat avoimia tai suljettuja ja nyt annettaisiin lupa käyttää näitä verkkoja

imfn osallistumisesta tulee osa kaikkea kriisinhallintamenettelyä euroalueella

ensin täytyy tietenkin ymmärtää ettei avoimiinkaan verkkoihin noin vain mennä

edessämme on aika jolloin on parannettava suunnitelmallisesti julkisen talouden kestävyyttä

jos joku käyttää wlania omiin tai rikollisiin tarkoituksiin on häntä siitä rangaistava

eu jatkaa toimia finanssivalvonnan kehittämiseksi

niiden jotka tarjoavat tunnuksetonta avointa verkkoa pitäisi merkitä verkot niin että kaikki ne ymmärtävät esimerkiksi sanoilla vapaa tai julkinen tai avoin tai sitten vaikka englanniksi free public tai open

viime vuoden syksyllä eun valtiovarainministerit hyväksyivät euroopan systeemiriskiä koskevan neuvottelukunnan perustamisen

tarkoituksena on estää tai lieventää systeemiriskejä välttää laajakantoisia rahoitusongelmia sekä edistää eun sisäisen markkinoinnin häiriötöntä toimintaa

sen sijaan oikea käsite voisi olla vapaa ja avoin verkko

tästä arviosta seuraa että valtion ja kuntien velkaantuminen syvenee ja jatkuu odotettua pidempään ja vielä syvemmälle velkaannutaan jos elvytyspolitiikasta ei irtauduta

olen ed

jos taas tunkeutuu jonkun suojaamattoman wlan verkkoon on sekin rikos

julkisen talouden kestävyyden saavuttaminen vaatiikin oletettua tiukempia poliittisia linjauksia joilla supistetaan alijäämiä karsitaan menoja lisätään verotuloja sekä luodaan edellytyksiä talouskasvuun ja hyvään työllisyyteen ja kun kasvuun päästään on kerättävä puskurirahastoja seuraavaa taantumaa varten

finanssivalvontajärjestelmä takaa sen että kansalliset finanssivalvontaelimet noudattavat yhteisiä sääntöjä ja valvontakäytäntöjä

sitten toinen tieto kun ed

tarkoituksena on kerätä informaatiota finanssijärjestelmän vakavaraisuudesta

se aika on tosiaan varsin kaukana jos kehyksiä on uskominen

hallitus on luvannut laatia suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi saatuaan käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän valmistelun tulokset budjettiriiheen mennessä

arvoisa puhemies

suomen taloustilanteesta voidaan sanoa että emme tänään tiedä mitä huomenna tiedämme

asko seljavaaran äskeinen sampo ilmoitus oli mielestäni hieman tätä samaa että emme tiedä varmasti huomisesta vaikka tänään se tuntui tietysti hyvältä uutiselta

se tiedetään ettei yhdysvalloista ole vuosiin maailmantalouden veturiksi

maailmantalouden painopiste siirtyykin aasian nouseviin talouksiin sekä venäjän markkinoille

työmarkkinajohtajat ja hallitus ovat kokoontuneet neuvonpitoon maan taloustilanteesta

taloustilanteen kannalta olennainen tekijä viimeksi vain puuttui neuvonpidosta eli suomen yrittäjät joka edustaa valtaosaa maamme yrityksistä

näin valtava velka on iso riskitekijä kun kasvun alkaessa korkotaso nousee

elinkeinoelämän keskusliiton työ ja elinkeinoministeriön sekä suomen pankin teettämien yritysrahoitusta koskevien selvitysten mukaan jo jopa neljänneksellä uutta rahoitusta hankkineista tai tavoitelleista mikroyrityksistä oli ongelmia saada sitä

kuntien suurin ongelma on että päättäjät eivät ole osanneet hoitaa kuntataloutta silloin kun verotulot ja valtionosuudet ovat merkittävästi lisääntyneet

rahoitusongelmat ovat erilaisia yrityksen koosta riippuen

kuntien on parannettava työn tuottavuutta ja sopeutettava palvelut väestörakenteen muutoksiin

arvoisa herra puhemies

keskisuurten ja suurten yritysten ongelmana ei ole välttämättä rahoituksen saatavuus vaan korkeammat korot sekä tiukat vakuusvaatimukset

palvelurakenteisiin ei kunnissa ole kuitenkaan liiemmälti koskettu

arvoisa puhemies

olisi tärkeää että hallitus ottaisi tämän asian tosissaan koska eduskunta saa jatkuvasti käsittelyyn lakeja jotka lisäävät kuntien menoja

pankkien asiakkaiden rahanhoitovaikeudet kasvavat kun työttömyys nousee ja yritysten konkurssit lisääntyvät

väestön ikääntymisestä johtuvaan palvelutarpeen kasvuun ja rakennemuutokseen varautuminen korostaa kuntatalouden vakauden merkitystä

rahoitusmahdollisuuksien kiristyminen vaikeuttaa suurta määrää yrityksiä

kun kotitalouksien ottamat lainat ylittävät niiden saamat tulot on vaikeuksia aina odotettavissa

julkiselta yritysrahoitukselta vaaditaan nyt monipuolisia rahoitusinstrumentteja että mikro ja pienillä yrityksillä on mahdollisuus toteuttaa elintärkeät investointinsa

arvoisa puhemies

kuntien menotalouden valvonnalla on pidettävä huolta lakisääteisten velvoitteiden ja niiden rahoituksen tasapainosta

on sinänsä hyvä että yksittäisen tuen rahamäärää vaalikampanjoille rajataan riippuen siitä onko kysymyksessä kunta eduskunta vai euroopan parlamentin vaalit

on selvä että näissä tapauksissa ongelmat kasvavat välittömästi kun joku kotitaloudesta joutuu työttömäksi tai sairaaksi

edustan saarinen

poissa lusty

on erittäin tärkeätä että mikro ja pienten yritysten investointien rahoitusongelmat ratkaistaan tehokkaasti

pankkiasiakkaiden velanhoito ongelmat ovat olleet kasvussa mutta ne ovat toistaiseksi pysyneet suhteellisen pieninä

jos oikein tarkoin otettaisiin kampanjatuen rajoitukset pitäisi tuen määrän joustaa sen mukaan kuinka suuri kunta tai vaalipiiri on kysymyksessä

vallitseva matala korkotaso on helpottanut lainojen hoitoa

kotitalouksilla on yrityksiä enemmän luottoja hoitamatta mutta arvon alentumistappioita pankit ovat kirjanneet yritysluotoista suhteellisesti enemmän kuin kotitalousluotoista

myös yritysten rahoitushakemusten käsittelyä pitää nopeuttaa ettei toiminnan hitaudella ajeta pieniä yrityksiä vararikkoon

korot eivät kuitenkaan kerro pankkien rahoitustoiminnan tehokkuudesta

pieni korko voi heijastaa pankkien runsasta likviditeettiä seurauksena rahapolitiikasta talletusrahoituksen kasvusta ja vähentyneestä antolainauksesta

rahoitusmarkkinoiden vakautuessa ja kasvun alkaessa tulee vastaan kysymys rahapolitiikan kiristämisen ajoituksesta

mitkä ovat rahapolitiikan kiristämisen vaikutukset nousevassa taloudessa

talouden epävarmuus vähentää kotitalouksien maksukykyä ja lisää pankkien epäluottamusta kotitalouksien maksukykyyn

siinäpä kysymys

lisäksi kulutusluotot lisäävät perheiden velkarasitusta

finanssivalvonnan selvityksen mukaan finanssialan yritysten palkitsemisperiaatteet ovat pääosin suositusten mukaisia eikä johdon palkitseminen kannusta ottamaan pankkien kantokyvyn ylittäviä riskejä

kun matalasuhdanne jatkuu asunnon reaaliarvo alenee eikä yllä tasolle minkä mukaan laina on otettu

ne eivät välttämättä ole yksittäisten pankkien ongelmia vaan nekin ovat kansainvälisiä rahoituskriisejä jotka leviävät kulkutautina kaikkialle

tässä tulikin justiinsa se mistä ensin ministeri puhui ettei pelkästään ole ulkomaalaisista kysymys ja toisena se mitä ed

mielestäni hallituksen tulisi miettiä puhemies niinistön esittämää ajatusta roskapankista joka ostaisi pankeilta maksuvaikeuksiin joutuneiden kotitalouksien lainat

toinen potentiaalinen kriisin aihe liittyy kiinaan jossa maan pankkijärjestelmä irtaantuu vähitellen kommunistisesta valtiojohtoisuudesta kohti aitoa markkinataloutta

gustafsson sanoi että siellä on todellakin paljon suomalaisia ja ne joilla ei ole enää puhtaita papereita täällä ovat toista kautta sitten mukana

perhe ei menettäisi lainalla ostamaansa asuntoa vaan siirtyisi roskapankin vuokralaiseksi siihen asti kunnes maksukyky paranee ja asuntolainaa voidaan taas maksaa

arvoisa herra puhemies

keskustojen aseman vahvistuminen kauppapaikkoina parantaa kuntien mahdollisuuksia kehittää keskustoja monipuolisina palvelukeskuksina

näin helpotettaisiin maksuvaikeuksiin joutuneiden tunnollisten kansalaisten asemaa sekä monia epäinhimillisiä sosiaalisia ongelmia